fingrid on osa suomen keskeistä infrastruktuuria

mielestäni onkin tärkeää että yhtiö pysyy suomalaisessa omistuksessa ja on perusteltua että valtio pyrkii enemmistöasemaan tämän kaltaisessa yrityksessä

miinalaiva pohjanmaa soveltuu erinomaisen hyvin saatto suojaus tiedustelu ja alustarkastustehtäviin ja ymmärsin että tämän tapaisia ne tehtävät tulevat olemaankin

tässä on paljon tällaisia kertaluonteisia kustannuksia aluksen varustaminen kansallisen tukiyksikön perustaminen miehistön koulutus ja kuitenkin tämä operaatioaika on vain kolme kuukautta

tässä tapauksessa myönnän sen että arvonmäärityksessä ei voida tukeutua pelkästään historiatietoihin koska tuottoarvio rakentuu sääntelyn pohjalle

eli ne ovat aika kalliita päiviä

fortum ja pohjolan voima ovat ottaneet ainakin osaksi hyödyn verkkoyhtiöstä edullisina siirtomaksuina ja yhtiöstä on maksettu vain pieniä osinkoja

varmaan se on jossain määrin suurempi mutta onko se niin paljon suurempi kuin nyt tulee eroksi asiantuntijan historiatietoihin perustuvan kassavirtalaskelman ja kauppahinnan välillä

ministeriön taholta todetaan että yhtiö tulee tuottamaan jatkossa strategisen huoltovarmuusintressin varmistamisen lisäksi veronmaksajille merkittävät osinkotuotot

tämän suhteen on väkisinkin hieman epävarma olo ja siksi olisi ollut perusteltua käydä tämä ostoshanke tarkemmin läpi vähintäänkin siten että kauppahinnan kyseenalaistanut asiantuntija ja ministeriön edustaja olisivat olleet samanaikaisesti selvittämässä näkemyksiään valtiovarainvaliokunnalle

ensinnäkin monitoimialuksen loppurahoitus sisältyy tähän lisätalousarvioon

myöskin innovaatiotukeen on varauduttu

mielestäni sisäasiainministeriön olisi pitänyt tätä asiaa pystyä viemään eteenpäin

arvoisa puhemies

pari kommenttia sitran ohjelmatoiminnasta

tällä hetkellähän meneillään ovat muun muassa terveydenhuollon ohjelma energiaohjelma koneteollisuuden kasvuohjelma sekä kuntaohjelma

mielestäni keskeinen kysymys on onko ohjelmien valintaprosessi sellainen että käynnistettävät ohjelmat ovat suomalaisen yhteiskunnan kannalta tärkeitä ja tarkoituksenmukaisia

mielestäni sitran keskeisenä tehtävänä tulee jatkossakin olla perinteisten toimintamallien kyseenalaistaminen ja uusien merkittävien hankkeiden esille nostaminen kuten ed

toimintakertomuksen mukaan sitraan päättyneistä ohjelmista eli ympäristö venäjä ja intia ohjelmista on tehty ulkopuolisen arvioitsijan toimesta loppuarviointi

mielestäni on tärkeää että ohjelmat tuottavat uusia avauksia tuottavat relevanttia tutkimusaineistoa jatkotyön pohjaksi

mielestäni on myös tärkeää että tässä loppuarvioinnissa esiin nousseet kehitystoimenpiteet on otettu huomioon kun nyt on valittu uusia ohjelmia

on äärettömän tärkeää että tämä ohjelmien valinta on avointa että se tehdään hyvässä yhteisymmärryksessä ja yhteistyössä keskeisten toimijoiden kanssa

tietysti täytyy sanoa että riskirahoittajana sitra on varsin pieni

tässä tilanteessa kun taloudessa menee heikosti ja myös monet yritykset ovat joutuneet vaikeuksiin on äärettömän tärkeää että sitra on vahvasti mukana kohdeyrityksissä ja osaltaan rakentaa siltaa laman yli

arvoisa puhemies

kalli totesi osake ja rahastosalkkujen arvon alenemisista mutta kun talous elpyy niin tämäkin asia korjaantuu

mielestäni tämä esitys on hyvä ja tarpeellinen ja annan ministeri risikolle täyden tunnustuksen siitä että hän on saattanut tämän esityksen eduskunnan käsiteltäväksi

uskon että ne kokeilut mitkä laki hyväksytyksi tullessaan mahdollistaa tukevat alueita ja kuntia sosiaali ja terveydenhuollon palveluiden uudistamisessa ja kehittämisessä

tämä kuntia koskeva karu todellisuus kävi viimeksi ilmi viime viikolla tässä salissa lähetekeskustelussa olleessa valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomuksessa valtiontalouden kehysmenettelystä

kertomuksessa tuotiin selkeästi esiin se tosiasia että kuntatalouteen kohdistuu merkittäviä riskejä eivätkä kunnat tule selviämään niille nykyisin kuuluvista tehtävistä

kuntien osalta tilanteen tekee erityisen haasteelliseksi vielä se että kunnat tulevat etulinjassa kohtaamaan ikääntymisen taloudelliset vaikutukset

on helppoa yhtyä ulkoasiainvaliokunnan arvioihin selonteon eduskuntakäsittelyä varten varatusta lyhyestä ajasta sotilaallisten kriisinhallintaoperaatioiden valmistelun kehittämistarpeesta sekä sotilaallisen osallistumisemme kokonaisvaltaisesta suunnittelusta

kunnallistaloudessa juuri sosiaali ja terveydenhuollon osuus rahojen käytöstä on suurin

arvoisa puhemies

mielestäni oli tärkeää että euroopan unioni puuttui aktiivisesti itä tsadin vaikeaan tilanteeseen ja käynnisti eufor operaation

kansalaiset aivan perustellusti odottavat että nämä palvelut ovat helposti saatavilla toimivat ja että palvelut tuotetaan laadukkaasti ja tehokkaasti

darfurin kriisi on epäilemättä yksi vaikeimmista konflikteista afrikassa tällä vuosituhannella ja on selvää että siirtymä sodasta rauhaan tulee olemaan pitkä ja vaikea

alueen yleiseen turvallisuustilanteeseen vaikuttavat oleellisesti tsadin sudanin ja keski afrikan tasavallan keskinäiset ja sisäiset suhteet

kun kunnissa ja alueilla pyritään turvaamaan kuntalaisille laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut niin se edellyttää monenlaisia toimia joita voidaan kehittää ja testata tämän lakiesityksen mahdollistamissa kokeiluissa

toiminnallaan eufor on kyennyt rauhoittamaan ja vakauttamaan tilanteen operaatioalueella

meillä on kunnissa ja alueilla tarvetta monipuoliselle kokeilutoiminnalle jossa uudistetaan toimintatapoja rakennetaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon uutta työnjakoa kehitetään moniammatillista yhteistyötä tai turvataan lähipalvelujen saatavuutta vain muutaman esimerkin mainitakseni

eufor on myös kyennyt tukemaan meneillään olevia monikansallisia avustusoperaatioita sekä turvannut humanitäärisen avun perillemenon

mielestäni tämä eufor operaatio on ollut tärkeä myös siinä mielessä että tämän operaation myötä euroopan unioni on osoittanut että sillä on kykyä kriisinhallintaan vaikeissakin olosuhteissa

arvoisa puhemies

raumalla on valmiit suunnitelmat rakentaa uutta ennakkoluulotonta uudenlaista yhteistyötä ja työnjakoa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kesken

toivon että tämä kokeilulaki osaltaan mahdollistaa ja kannustaa uusien toimintatapojen etsimiseen myöskin rauman seudulla

sinänsä eu johtoisen sotilaallisen kriisinhallintaoperaation siirtäminen yklle on hyvä esimerkki organisaatioiden välisestä strategisesta kumppanuudesta

on myös syytä huomata että siirron myötä sotilaallinen läsnäolo operaatioalueella kasvaa tuntuvasti ja toivon mukaan myöskin lisää operaation vaikuttavuutta

tämän yk johtoisen operaation onnistumisen kannalta on tärkeää että nyt euforissa mukana olevat maat jatkavat osallistumistaan myös minurcatissa

myös alue muuttuu

säätä sävyttävät kuumuus ja pitkä sadekausi

tähän täällä on kiinnitetty jo huomiota ja irlantihan on käynyt neuvotteluja helikopterituen saamisesta suoraan pataljoonan johtoon

sitä mikä on lopputulos onko asia ratkaistu en tiedä mutta omienkin joukkojemme kannalta olisi tärkeää että riittävä helikopterituki olisi aina käytettävissä

arvoisa puhemies

kuten totesin niin on äärettömän hyvä että suomi pitkästä aikaa kykenee osallistumaan merkittävällä joukolla yk johtoiseen operaatioon

suomalaisjoukolla on myös se hyvä puoli että olemme olleet vuoden ajan keräämässä kokemuksia operaatioalueelta

tämä ei ole tässä mielessä mikään hyppy tuntemattomaan mutta on myös painotettava sitä että tämä operaatio on riskitasoltaan korkeampi kuin lopuillaan oleva eu johtoinen operaatio

tämän vuoksi joukkomme turvallisuutta lisääviin varusteisiin ja toimintatapoihin on kiinnitettävä erityistä huomiota

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kun tähän vielä yhdistyy alhainen talouskasvu ja heikkenevä kilpailukyky niin odotettavissa on että kansainvälinen talous tulee säilymään hyvin epävarmana

mielestäni on helppo yhtyä siihen näkemykseen että kehysmenettely on hillinnyt menojen kasvua erityisesti noususuhdanteessa

noususuhdanteessahan käy helposti niin että kun verotulot lisääntyvät niin myöskin nostetaan menoja ja helposti nämä menot jäävät sitten myöskin pysyviksi menoiksi mutta todellakin tämä kehysmenettely on tätä kehitystä hillinnyt

suomelle kansainvälisen talouden epävakaus on suuri ongelma koska pienenä avotaloutena me olemme kovin riippuvaisia kansainvälisen talouden vaihteluista

talouspolitiikan ykkösprioriteetin pitäisi olla työttömyyden nousun torjunta

tässä mielessä tämä talousarvioesityksen täydennys on pettymys

kuten valtiontalouden tarkastusviraston kertomuksessa todetaan suomen julkisessa taloudessa on huomattava ja kiireellisesti korjaamista vaativa kestävyysvaje

monissa arvioissa kehysmenettelyä on pidetty hyvin joustamattomana

muun muassa oecd ja imf ovat kritisoineet suomea tästä ja katsoneet että meidän kaltaisessa pienessä avoimessa taloudessa finanssipolitiikan sääntöjen olisi tarpeen sisältää enemmän joustavuutta

en epäile tämän väitteen oikeellisuutta mutta erilaisiin kestävyyslaskelmiin vaikuttavat aina oleellisesti taustaoletukset

joka tapauksessa suomen julkinen talous on heikentynyt nopeasti ja muun muassa euroopan komission arvioinnissa suomi on jo pudonnut alhaisen riskin maista keskitason riskin maihin

talouden nousun osalta näyttää siltä että suomi tulee eu alueen jälkijunassa eli me tarvitsemme edelleen vaikuttavia elvytystoimia todellakin vähän samassa hengessä mistä ministeri pekkarinen on julkisuudessa puhunut

kalmarikin viittasi että jos meidän taloutemme elpyy huomattavasti hitaammin kuin muun eu alueen niin ekpn edessä vääjäämättömästi oleva koron nousu tulee meidän kannaltamme aivan liian aikaisin ja täten omalta osaltaan edelleen vaikeuttaa taloutemme elpymistä

vaikka sekä euroopan komissio että oecd ovat jo pitkään patistelleet suomea julkistamaan tasapainottamissuunnitelmansa mahdollisimman kiireellisesti niin hallitus ei ole sitä saanut aikaan

minun mielestäni on helppo yhtyä kertomuksessa esitettyyn näkemykseen siitä että valtiontalouden kehysmenettelyn rinnalla on terävöitettävä verotukien seurantaa niin päätöksenteon yhteydessä kuin jälkikäteisestikin

tällainen uskottava suunnitelma talouspolitiikan ja julkisen talouden hoidon perusteista selkeine tavoitteineen lisäisi luottamusta ja tukisi paluuta talouskasvuun

mitä tulee täällä jo esillä oleviin automaattisiin vakauttajiin niin minun mielestäni on ilman muuta perusteltua että nämä menot ovat kehysten ulkopuolella

meillä on ollut jo pitkään käytössä valtiontalouden kehysmenettely jossa hallitus päättää vaalikauden alussa valtiontalouden kehysten piiriin luettavien menojen katon koko vaalikaudeksi

kehysmenettely on taloudenhoidossa varmaan ollut perusteltu toimenpide siitä huolimatta että se on aika jäykkä ja joustamaton menetelmä

mitä tulee vielä kehysten ulkopuolisiin menoihin niin minua jotenkin viehätti tässä kertomuksessa esiin tuotu investointien osalta isossa britanniassa ja saksassa käytössä oleva kultainen sääntö joka merkitsee siis sitä että investoinnit eivät sisälly kehyksiin

tarkastuskertomuksessa kehysmenettelyn ongelmana nähdään läpinäkyvyyden puute sillä ulkopuolisen on edelleen vaikea valvoa kehysten noudattamista

arvoisa puhemies

täällä on tänään monissa puheenvuoroissa mielestäni aivan oikein todettu että tämän verouudistuksen lähtökohta on ollut taloudellinen tarve

kyllä meilläkin esimerkiksi liikenneinvestointien osalta ja yleensä liikenneinfran osalta on käynyt niin että meillä infra on kovaa vauhtia rappeutumassa johtuen meidän hyvin alhaisesta investointitasostamme ja tähän pitäisi löytyä jonkinlainen ratkaisu

valtiontalouden tarkastusvirasto esittääkin että kehysmenettelyn läpinäkyvyyden parantamiseen kiinnitetään kehys ja talousarviovalmistelussa erityistä huomiota

ongelmana on ollut se että hallitus kelamaksun poistamalla kaivoi valtion tuloihin erittäin ison kuopan ja haluaa nyt täyttää sen nopeasti muun muassa kotitalouksien ostovoimaa leikkaamalla

tiedän kyllä että jos investoinnit jätetään kehysten ulkopuolelle niin siihen liittyy monenmoisia ongelmia mutta tätä pitäisi hyvin vahvasti miettiä ja yrittää todellakin löytää jonkinlainen ratkaisu sille että me saisimme infran ajanmukaiselle tasolle

tarkastuskertomuksessa kiinnitetään huomiota myös siihen että tilinpäätöskertomuksesta on vaikea muodostaa kokonaiskuvaa valtion toiminnan yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta tai sen kehittymisestä

ongelmat vaikuttavuustietojen esittämisessä ovat pysyneet samanlaisina kuin aiemminkin

sitä en tiedä kuinka tehokas se on ollut mutta nyt kun talousnäkymät ovat muuttuneet valoisammiksi niin eikö oikeaoppista toimintaa olisi palauttaa kelamaksu

arvoisa puhemies

meillä on tämä raja ylitetty selkeästi

ymmärrän tietysti sen että laskusuhdanteessa ei lähdetä menoleikkauksiin eli tässä mielessä on toimittu joustavasti mutta kyseenalaistaisin myöskin laskusuhdanteessa tehdyt mittavat veronkevennykset

kansalaistemme ostovoima on ensi vuonna putoamassa nollaan näin osoittavat veronmaksajain keskusliiton laskelmat

ostovoimaa nakertavat erityisesti nyt ehdotetut energiaverojen korotukset ja heinäkuussa voimaan tulleet arvonlisäveron korotukset

ne eivät toimineet siten kuin odotettiin eli niin että ne olisivat aktivoineet kotimarkkinoitamme

todettakoon että tarkastusvaliokuntakin kiinnitti huomiota verotukiin ja niiden budjettikäsittelyyn lausunnossaan tämän vuoden valtion talousarvioesityksestä